toinen joka vaikuttaa on se että vankiloiden olisi tarkoitus tukea ihmisiä mahdollisimman hyvin saamaan se uusi mahdollisuus saamaan todellinen elämä itsellensä aikaan ja perhesuhteet ovat tässä myös äärimmäisen tärkeitä

niistä meidän pitää pitää huolta muuten ei ole mitään kilpailukykyä mistä pitää huolta koska ei ole mitään hyviä työntekijöitä kenen oikeuksia voi polkea ja kenen palkkoja voi laskea

me tarvitsemme aivan uudenlaista otetta siihen

meidän pitäisi saada jokainen nuori joka valmistuu koulusta hänellä pitäisi olla se usko tulevaisuuteen se usko ja luottamus siihen että minä voin tehdä tässä maailmassa mitä vaan nyt on minun vuoroni lähteä rakentamaan tätä elämää

tämä toivottavasti kannustaa niin nuoria kuin muitakin ottamaan vastaan lyhyempiäkin ja pienempiäkin työtarjouksia pysyäkseen kiinni siinä tekemisessä pysyäkseen kiinni työelämässä ja päästäkseen osalliseksi tähän yhteiskuntaan koska työ on paljon muuta kuin pelkkä palkka se on meille tärkeätä niin sosiaalisuuden osallisuuden kuin tämän yhteiskunnan jäsenenä olemisen kautta

pääkaupunkiseudulla ei paljoa auta minkään indeksin tuominen tai muutaman kympin lisätuominen vaikka kaikkia tämän hallituksen sosiaaliturvan panostuksia todella tärkeinä pidänkin

ja kun me tiedämme että kaupunkiköyhyyden suurin syy on asumisen kustannukset ja se rupeaa jo muodostumaan meillä helsingissä työllisyyden esteeksi niin tämä kun me tiedämme että neljännes bruttokansantuotteesta syntyy pääkaupunkiseudulla on koko suomen huoli

nykyään kun tavallisella palkalla ei pysty selviämään edes asumiskustannuksista niin mikä olisi se kannustin hakeutua töihin jos palkkoja edustaja satosen näkemyksen mukaan edelleen laskettaisiin

parasta tulevaisuutta rakennamme pitämällä huolta hyvistä ja helposti saavutettavista ja laadukkaista peruspalveluista jotka kaventavat hyvinvointieroja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

digitaalinen kehitys muuttaa mediakenttää isolla kädellä ja kuten me tiedämme se on johtanut siihen että printtimedia on isoissa vaikeuksissa ja tämä kehitys tulee vain kiihtymään

minä ehkä vielä kaipaan minun aamun lehteni välillä paperisena mutta nykynuorille ja tuleville sukupolville se digimaailma on todellisuutta ja luultavasti he valitsevat sen vaihtoehdon aina

kiitos teille kaikille

toimivan demokratian edellytys on monipuolinen moniääninen laadukas laaja mediakenttä ja semmoinen meillä onneksi suomessa on ollut ja meidän pitää pitää huolta että meillä on semmoinen myös tulevaisuudessa

minä uskon että edustaja wallinheimon esitys olisi juuri yksi keino varmistaa tässä maassa laadukkaan monipuolisen tiedonvälityksen mahdollisuus jonka minun mielestäni pitäisi olla jokaisen suomalaisenkin perusoikeus saada

samalla kun lain vastustajat vetoavat puolustavansa lapsen oikeutta he tuomitsevat kaikki sateenkaariperheet kaikki adoptioperheet kaikki yhden vanhemman perheet lähtökohtaisesti huonommiksi

minä kannatan tätä edustaja wallinheimon aloitetta ja vaikka tässä on alle sata allekirjoitusta niin minun mielestäni olisi viisautta viedä tätä aloitetta nyt käytäntöön

arvoisa herra puhemies

myös lakivaliokunnan kuulemat lasten psyyken ja hyvinvoinnin asiantuntijat eivät nähneet lasten asemassa mitään huolenaihetta vaan lähinnä kantoivat huolta siitä miten leimaava puhe vaikuttaa lapsen kehitykseen

toiseen yleiseen argumenttiin avioliitosta naisen ja miehen välisenä instituutiona otin kantaa jo debattipuheenvuorossani mutta sanon vain sen että aikoinaan naisten äänioikeutta ajaneet tasa arvoa ajaneet ihmiset eivät lannistuneet vastustuksen edessä vaan ajoivat sitä työtä ja sen seurauksena esimerkiksi minä olen saanut äänestää koko elämäni

printtimedia on minun mielestäni tiensä päässä ja haikailu aikaan jolloin printti myy samalla tavalla ja samalla ansaintalogiikalla kuin aiemmin on mielestäni turhaa

mutta se että kaupallinen media ei ole kyennyt kehittämään toimintaansa vastaamaan uuden digitaalisen median haasteita ei ratkea heikentämällä yleisradiota